kuten sekä kaakkois suomen että savo karjalan osalta nähdään niin kuitenkin alueellinen jakaantuminen kuinka nyt tuli edustajia läpi on itse asiassa jopa parempi kuin ennen

en tässä vaiheessa pidä järkevänä että suljetaan sitä mahdollisuutta pois että vaalipiirejä voitaisiin yhdistää

arvoisa puhemies

hanski on yksi yhteiskunnallinen keskustelija joka on kritisoinut koulutusleikkauksia

hanski on nostanut huolen siitä että sen lisäksi että hallitus leikkaa koulutuksesta se asettaa tieteelle tavoitteita jotka vievät tutkimusta väärään suuntaan

hanski varoitti tänä keväänä ennen kuolemaansa että tutkimuksen yhä vahvempi ohjaaminen yhdistettynä vähätteleviin kommentteihin johtaa siihen että nuoret tutkijat menettävät innostuksensa ja intohimonsa tieteen tekemiseen luottamus ja arvostus tutkijoiden ja päättäjien välillä menetetään mutta samalla menetetään myös tulokset ja menestys

on helppo yhtyä hanskin kysymykseen siitä että kaikki haluavat että suomen tieteen kärki ylettyisi korkealle kansainväliselle tasolle mutta miten tähän voidaan päästä jos tuo kärki ensi töiksi leikataan pois

arvoisa puhemies

perussuomalaiset ovat usein puhuneet siitä että pitäisi auttaa paikan päällä ja pitäisi auttaa niitä kaikkein hädänalaisimpia ja suunnata apu heille ja sen takia pitää tätä houkuttelevuutta heikentää jotta tänne ei tulla

tämän hallituspuolueiden edustajat ovat myöntäneet ja ehkä siksi tässä keskustelussa hallituksen puolelta on yritetty laittaa lakia vastustavien suuhun sellaisia perusteita jotka eivät ole totta

arvoisa puhemies

näin kertoo maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan kysely siitä millaiset asiat herättävät suomalaisissa turvattomuutta

ja nyt halutaan kiristää perheenyhdistämistä joka on yksi niitä harvoja hallittuja ja turvallisia reittejä suomeen ja sitten halutaan vähentää suomen houkuttelevuutta

oleellista on että perhe voi itse valita heille kulloinkin sopivan hoitomuodon ja monessa perheessä nämä myös vaihtelevat eri aikoina perheen tilanteen mukaan

minusta tässä kohtaa olisi varmaan ihan hyvä suoraan sanoa että teillä ei ole minkäänlaista kiinnostusta auttaa kaikkein hädänalaisimpia ihmisiä maailmassa

taloudellista turvallisuutta ei kuitenkaan voi erottaa tästä perinteisestä turvallisuudesta

tiedämme että syrjäytyminen on yhteydessä rikoksen poluille ajautumiseen ja ajatusmaailman radikalisoitumiseen

pelkoa työpaikan menetyksestä ei poliisi pysty poistamaan

se poistuu sillä että puututaan työttömyyteen ja luodaan uusia työpaikkoja että turvataan jokaiselle kohtuullinen toimeentulo että varmistetaan se ettei kukaan putoa kelkasta

päivähoidossa on tarjottava erityistä tukea joka edistää ja turvaa lasten kasvua kehitystä ja hyvinvointia sekä tukee vanhemmuutta jo silloin kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana

arvoisa puhemies

ihmisten huolta ei hälvennetä sillä että rasistiset katupartiot kulkevat kaupunkien kaduilla

emme tarvitse katupartioita

hyvä kotouttaminen ja maahanmuuttajien pääsy mukaan yhteiskuntamme täysivaltaisiksi jäseniksi on avainasemassa kasvaneen maahanmuuttotilanteen hallinnassa

arvoisa puhemies

huolimatta poliisin pelastuslaitoksen ja rajavartioston hyvin toimivasta viranomaisyhteistyöstä avun saaminen kestää monesti liian kauan

erityishoitoa tarvitseva lapsi kielitaidottomat vanhemmat vieraasta kulttuurista työttömiksi jääneet vanhemmat vauvanhoidosta uupuneet vanhemmat ystäviään kaipaava leikki ikäinen

niistä on kuitenkin saatu hyviä kokemuksia liittyen turvallisuudentunteen lisääntymiseen häiriötilanteiden ennaltaehkäisyyn sekä kyläläisten valmiuteen ottaa vastuuta

sillä aikaa kun kyläläiset odottavat avun saapumista he osaavat käyttää ajan toimenpiteisiin jotka auttavat viranomaisia tarttumaan heti toimeen heidän saapuessaan paikalle

poliisien määrä tulee lähivuosina vähenemään eläköitymisen vuoksi joka tapauksessa sillä vaikka poliisille lisättäisiin nyt rahaa ei meillä ole riittävästi koulutettuja poliiseja

yksi käytännön syy on se että kunnat eivät ole voineet taata lasten pääsyä tuttuun vanhaan ryhmään mahdollisen kotonaolojakson jälkeen

pitää kuitenkin muistaa että toimistostakin käsin tehdään tärkeää työtä esimerkiksi selvitetään ympäristö ja talousrikoksia ja torjutaan harmaata taloutta

myös ennalta ehkäisevästä työstä ja piilorikollisuuden torjunnasta ollaan selonteon mukaan valmiita leikkaamaan

ympäristö ja talousrikoksista ja harmaasta taloudesta saadut tulot ovat menoja suuremmat ja aivan kuten kaikilla muillakin aloilla myös rikosten torjunnassa ennalta ehkäisevä työ on pitkän päälle huomattavasti edullisempaa

muistetaan siis turvallisuuskysymyksissäkin avara mieli ja kauas näkevä katse

arvoisa rouva puhemies

ihan tähän alkuun ehkä sanoisin että tässä on ehkä vähän niin kuin heitetty semmoista ajatusta ilmaan että ihan kuin kehitysyhteistyön tuloksellisuus ja sen seuranta olisivat jotenkin uusi asia tai se että nyt naisten ja tyttöjen kehittymiseen panostetaan olisi jotenkin uusi asia joka tulisi nyt tämän kehityspoliittisen selonteon myötä

arvoisa puhemies

niin kuin me olemme kuulleet viljelijät ovat olleet todella tukalassa tilanteessa koko syksyn tämän taloudellisen tilanteen takia ja huolta on aiheuttanut myös lomituksesta säästäminen

tämähän on ollut jo pitkään suomen linja ja pitkään on jo seurattu sitä ja saatukin hyviä tuloksia siitä että kehitysyhteistyövarat on kohdennettu hyvin ja tuloksellisesti

nyt valiokunta onneksi löysi siihen paremman ratkaisun kuin mitä olivat ne kaikkein pahimmat pelot mutta silti on syytä huolehtia siitä että maatalousyrittäjät jaksavat ja varmasti syytä seurata miten tämä lomitusjärjestelmä toimii

me tiedämme että silloin kun viljelijä voi hyvin ja jaksaa niin hän myös huolehtii esimerkiksi tuotantoeläimistään hyvin ja tämä on meidän kaikkien yhteinen tahto

mutta tietysti tässä herää kysymys siitä päästäänkö tässä sanoista tekoihin sillä nämä kehitysyhteistyörahojen leikkaukset ovat niin rajuja

nämä neljä painopistealuetta jotka on määritetty hallitusohjelmassa eli naisten ja tyttöjen oikeudet kehitysmaiden talouksien kehittyminen yhteiskuntien demokraattisuus ja toimintakyvyn vahvistaminen sekä ruokakyky veden ja energian saatavuus ja luonnonvarojen kestävä käyttö ovat hyviä näitä on helppo olla tukemassa

pitäisin hyvin tärkeänä että tämä säilytettäisiin sillä se on ollut hyvä linkki eri toimijoiden välillä niin tuottajien tutkijoiden kuin järjestöjen ja me tiedämme että kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia eläinten hyvinvoinnista ja tuotannosta ja siksi tämä olisi erittäin tärkeä säilyttää

mutta vähän ihmetyttää se että tästä joukosta puuttuu yksi suomen ylpeys ja kehitysyhteistyön yksi suurin sektori eli koulutus

se on toki mukana tässä naisten ja tyttöjen kanssa tehtävän työn kohdalla mutta näkisin että me voisimme vielä paremmin hyödyntää maailmalla tunnettua vahvuuttamme entistä enemmän

meille on tuotu hyväksyttäväksi talousarvioehdotus joka sisältää tulevaisuuteen panostamisen sijaan karuja leikkauksia

taloudellisesti vaikeina aikoina eteenpäin katsovat tahot panostavat koulutukseen ja osaamiseen varmistaakseen paremman tulevaisuuden mutta ei tämä hallitus

kun nyt mietitään myös koulutusvientiä niin pitäisin hyvänä että koulutusviennistä ja kehitysyhteistyövaroin tehtävästä koulutusyhteistyöstä olisi syytä valmistella omat linjauksensa yhteistyössä opetus ja ulkoministeriöiden sekä järjestö ja oppilaitostoimijoiden kanssa

ympäristöön ja luonnonsuojeluun kohdistuu rajuja leikkauksia vaikka pitkällä aikavälillä ympäristön hyvä tila ja luonnon monimuotoisuus ovat kaikkein kriittisimmät tekijät koko ihmiskunnan elinmahdollisuuksien säilymisessä

se on erittäin valitettavaa sillä järjestöt tekevät äärimmäisen hyvää työtä ja ne tekevät sitä nimenomaan siellä paikallistasolla yhdessä paikallisyhteisöjen kanssa

talousarviossa maahanmuuton hoitamiseen on satsattu merkittävästi

suomen tulevaisuuden kannalta ratkaisevinta on että saamme tänne tulleet mukaan rakentamaan yhteiskuntaamme

täytyy muistaa että vaikka suomi kahdenkeskisessä avussaan on valinnut näitä painopistemaita niin järjestöjen kehitysyhteistyössä olisi hyvä olla mahdollisuus toimia myös muualla sillä järjestöillä on usein luontaiset yhteydet joillekin tietyille alueille ja he pystyvät hyvin vaikutuksellisiin tuloksiin nimenomaan siellä

tämä ei koske vain maahanmuuttajia vaan yhtä lailla nuoria jotka jäävät ilman tukea pitkäaikaistyöttömiä joiden osaaminen ei kelpaa vammaisia joiden työpanosta ei arvosteta köyhiä jotka sysätään toivottomuuteen

on kohtuutonta jos me järjestöjen toimintaa määrittelemme että myös sen pitäisi näihin valtion virallisiin kahdenvälisiin maihin kohdentua

paljon on keskusteluttanut myös se että tässä nyt vahvasti on nostettu esiin yritykset ja suomalaisen osaamisen vieminen tähän suomen kehityspolitiikkaan

hallituksen päätökset ovat päinvastaisia sen leikkaukset kohdistuvat jo ennestään kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin lisäten tuloeroja ja eriarvoisuutta

on hyvä että yksityinen sektori tulee mukaan kehityspolitiikkaan ja vuoropuhelun lisääminen ei ole mikään huono ajatus mutta on kuitenkin varmistettava se että yritysten työn kautta on mahdollista tukea ihmisoikeusperusteisesti kaikkein eniten apua tarvitsevia eikä lähdetä menemään sinne yritysten intressit edellä

arvoisa puhemies

on totta että vuosikymmeniä sitten kehityspolitiikassa oli ongelmia

emme halua kasvattaa tuloeroja päinvastoin jättäisimme kaikkein heikoimmassa olevien leikkaukset tekemättä ja sen sijaan nostaisimme pääomaverotusta ja solidaarisuusveroa

meillä oli tilanteita joissa vietiin puimureita afrikkaan alueille joilla niille ei ollut tarvetta ja sitä tehtiin nimenomaan suomalaisten yritysten ehdoilla

koulutusleikkaukset voidaan perua leikkaamalla ympäristölle haitallisista tuista

tällaisia virheitä ei pidä enää tehdä ja siksi on äärimmäisen tärkeätä että tätä yritysten yhteiskuntavastuun toteutumista ja yksityisen sektorin mukaantuloa kehitysyhteistyöhön linjataan kunnolla sitä seurataan siltä vaaditaan raportointia ja sitä ei myöskään tehdä järjestöjen työn kustannuksella

kestävän talouden perusta on korkea työllisyysaste

sosiaaliturvan ja työn yhdistämisen tulee olla vaivatonta eikä pelko turvan menettämisestä saa johtaa siihen että työkeikkoja ei uskalla ottaa vastaan

tämä tarkoittaa maailmanlaajuista energiavallankumousta

on varmasti niin että tähän pakolaisvirtaan on paljon muitakin syitä kuin vain kehitysyhteistyön määrärahojen väheneminen

julkisia investointisatsauksia tulee suunnata cleantechiin samoin julkisia hankintoja jolloin yrityksemme saavat referenssejä kotimarkkinoilla mikä helpottaa niiden pääsyä vientimarkkinoille

mutta sekin on tosiasia että nimenomaan sieltä syyrian lähellä olevilta leireiltä silloin kun ykn maailman ruokaohjelmalta loppuivat rahat ja he joutuivat vähentämään tätä pakolaisille maksettavaa ruokarahaa lähti valtavat joukot liikkeelle koska he katsoivat että he eivät enää voi odottaa sen tilanteen paranemista koska olosuhteet heikkenivät niin paljon ja he lähtivät etsimään muualta apua

hyvä että junavuorojen lakkauttamisessa otettiin aikalisä

hätiköimällä junaliikenteen kilpailuttamisessa ei saada mitään järkevää aikaiseksi

se raha tulee takaisin runsaiden korkojen kera

arvoisa puhemies

kiitos edustaja heinäluomalle joka kertoi juuri tämän mikä on toinen osa tästä että totta kai me nyt puhumme ensi vuoden budjetista

jos aikaisempina vuosina on jo vedetty jotkut kohdat niin tiukoille että ihmiset ovat köyhyysrajalla niin ei silloin enää voida samoista kohdista leikata

se on aivan selvä juttu